se tuntuu vähän jyhkeämmältä kun siitä lataa menemään

tämä istunto bot

on välttämätöntä että nämä ympäristönäkökohdat sovitetaan yhteen jotta kaivostoiminta tulee yleisesti hyväksytyksi ja se myös millä aloilla sitä tehdään saa kansalaisten hyväksynnän

sama koskee viennin osuutta

seuraavaksi istunto keskeytetään lyhyttä teknistä taukoa varten astioita tuntuu

pyydän edustajia puheenvuorossaan mainitsemaan sen lisätalousarvioaloitteen nimen ja numeron johon puheenvuoro liittyy

arvoisa puhemies

se koskee esimerkiksi teollisuuden energiaverotusta se koskee esimerkiksi väylämaksuja se koskee esimerkiksi päästökaupan kompensaatiota

mutta kun katsoo mihin ranska vetoaa eun perussopimuksessa niin kyllä tämä on arvoisat kollegat todella järeätä tekstiä tämä keskinäisen avunannon lausekkeeksi sanottu artikla

nyt huomaan että aika on kyllä mennyt pahasti ylitse

minun mielestäni aika hyviä kestäviä ehdotuksia joille löytyisi yhteiskunnassa laveammaltikin tukea kunhan vain poliitikkojen keskuudessa olisi halu tarttua näihin ja lopettaa tämä askartelu pakkolakien kanssa perustuslain kannalta erittäin kyseenalaisesti perusoikeuksia rajaavien pakkolakien kanssa

mutta otin esille vain sen minkä takia veroissa ei kohdella samalla tavalla eläkeläisväestöä kuin työssä olevia

mutta ihmettelen sitä että kaiken tämän retoriikan jälkeen valtiovarainministeri ei vieläkään saa kerrottua miksi te ette tee esityksiä tulopohjan vahvistamisesta kun eduskunnan suuri enemmistö on valmis tekemään päätöksiä pääomaverotuksen kiristämisestä

samaten jäi kyllä auki se millaista koneellista toimintaa voisi jatkossa tehdä mitä tämä traktorien käyttö tarkoittaa

se on todella järeä kannanotto jolla on erittäin suuri vaikutus myös suomeen ja myös meidän etuihimme siihen mitä itse voimme odottaa jos vastaavanlainen tilanne tulisi

te olette nyt tehnyt ratkaisun että vaikka eläkeindeksit eivät todellakaan nouse eläkkeet pysyvät samana niin samaan aikaan tämä väestönosa ei saa niitä veronalennuksia joita annetaan työssä oleville ja minusta se ei ole oikein ja aika moni eläkeläinenkin tuntuu ihmettelevän miksi tämä linja on nyt valittu kun meillä on ollut pitkäaikainen yhteisymmärrys että pitäisi olla samat periaatteet verotuksessa työssä käyvien ja eläkeläisten verotuksen osalta

tässä on pyydettyjä puheenvuoroja jalonen saarinen ja lehti ja sen jälkeen puhemies lähtee siitä että puhutaan käsittelyssä olevasta asiasta eikä yleisemmin veropolitiikasta

arvoisa puhemies

kysyn onko tässä tulkinnassa koko hallitus mukana tässä traktorien mahdollistamisessa jos nyt ymmärsin ministerin puheenvuoron oikein

ymmärrän että kun hätä on suurin ja pitäisi ottaa vastuu niistä ratkaisuista mitä tänä syksynä eduskunnassa tehdään niin edustaja kankaanniemi mielellään käyttää aikaa kymmenen vuoden takaisiin tapahtumiin tosin niihinkin tietysti virheellisellä tavalla se on selvä

opposition mahdollisuutta haastaa hallitusta ja tuoda esille omat vaihtoehtonsa on parannettu vaihtoehtobudjettikeskustelulla ja valtiopäivien avajaiskeskustelua kehittämällä

siksikin se että tämä käsitellään asianmukaisesti oikealla tavalla ja että koko eduskunta on mukana kun tämäntyyppisen artiklan mukaisesta toiminnasta päätetään on aivan välttämätöntä ja minusta on tärkeää että eduskunta itse pitää huolta omasta asemastaan valtiosäännössä ja ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan hoitamisessa

se on miljardibisnes josta te estätte valtion lisäverotulot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

ette sanaakaan suostu sanomaan näistä vaan kohta tulee taas pekkarinen viikonloppupuheissa puhumaan että hyväosaisten verotusta pitää kiristää ja sitten menee puoli vuotta eikä mitään tapahdu

eduskunnan tietopalvelun voimavaroja on vahvistettu jotta eduskuntaryhmillä ja aivan erityisesti oppositiolla on mahdollisuus eri päätösvaihtoehtojen arviointiin ja myös omien ehdotusten tuottamiseen

lakiehdotuksen toinen käsi lupaa että asiaa loppuunkäsitelty ja ismo sorva täysistuntoon torstaina kolmas joulukuuta kuluvaa vuotta kello kuusitoista tämä istunto pää

osittain aina on se tuntuu sen käsittely neste lämpö ensin päätetään työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta keskustelu päättyy tähän

tämä on todellakin oikeudenmukaisuuskysymys sille senioriväestölle joka on tämän maan rakentanut ja joka odottaa että lamankin aikana heitä kohdeltaisiin oikeudenmukaisesti

jaha arvoisa edustaja tässä on teitä ennen edustaja kiljunen

ärade ledamöter

arvoisa puhuja minuutin raja on nyt ehdoton koska on paljon puheenvuoroja joten pyritään noudattamaan tätä minuuttia

tätä ja eduskunnan

arvoisa puhemies

eduskunta hyväksyi sopimuksen tähtensä turvaksi ensimmäiset esittelyssä syö muuta tarvittu lakiehdotukset

edustajat maijala kaikkonen tolppanen edustaja erkki virtanen edustaja mäkinen edustaja korhonen

kun en huomaa että täällä on varsinaisesti hallituksen virallisia edustajia paikan päällä niin rohkenen kysyä ed

oikeutuksen tuon käsittelee tänään se

keskustelu alkaa mustakallio joka viime kauden

zyskowicziltä joka usein tuntee hallituksen ajatuksenjuoksun aika ajoin jopa paremmin kuin ministerit itse mitä mieltä hän on siitä onko tämä ollut oikeaa politiikkaa että tämä ulkomaisen työvoiman valvontaa suorittanut poliisiyksikkö lakkautettiin ja onko hänen mielestään oikein

kehittämällä eduskuntatyötä ja arvostamalla toistemme työtä pidämme osaltamme huolta siitä että eduskunnan asema maan ylimpänä valtioelimenä säilyy ja edelleen vahvistuu

täällä on jälleen kerran esitelmöity mitä kaikkea hyviä ensi vuoden budjetissa tulee mutta saimme pari päivää sitten lukea lehdestä että valtiovarainministeri katainen on aloittanut leikkauslistojen teon ja antanut tämän vmn virkamiesten ja talousneuvoston tehtäväksi

näyttää olevan vielä edustaja lipponen edustaja tynkkynen edustaja ikämies edustaja heikkilä kiuru

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

siis leikkauslistoja ollaan nyt tosiasiassa tekemässä toisin kuin te olette tähän saakka koko ajan julistanut kun olemme epäilleet että tämä veronalennuslinja johtaa siihen että jossain vaiheessa on tultu pohjalle eikä ole rahaa hoitaa yhteiskunnan peruspalveluja ja sosiaaliturvaa

tulen verotukseen seuraavaksi että paitsi että tämä poliisiyksikkö on lakkautettu on vähennetty työsuojelupiirin tarkastajia jotka voisivat varmistaa sen että verot on maksettu arvoisa puhemies näissä rakennusalan yrityksissä jotka tällä hetkellä ovat harmaan talouden hyötyjiä ja syrjäyttävät rehellisiä suomalaisia yrittäjiä ja tähän liittyen myös arveletteko että verotuloille tekee hyvää se että hallitus esittää että työvoiman saatavuusharkinta lopetetaan ulkomaisen työvoiman osalta kun tiedetään että vain muutamia kymmeniä näistä ulkolaisista työntekijöistä on ilmoittautunut rekisteriin joka varmistaisi tätä verotulojen tuloa suomeen

niin kuin edustaja kääriäinen tietää laki suomen pankista sanoo että pankkivaltuusto päättää aina kulloinkin keväällä tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä miten suomen pankin voitto jaetaan

tosiasiahan oli että jopa ministeri hyssälä jolle tämä kelamaksun esittely kuului joutui myöntämään että hän luki sen lehdestä

puhemiehet tekevät oman työnsä parhaan kykynsä mukaan ja osaamisensa mukaisesti haluten näin varmistaa jokaiselle edustajalle täyden mahdollisuuden vaativaan valtiopäivätyöhön

nyt tässä tilanteessa kun suomen pankin taseet ovat aika lailla vahvoja on viisasta että se voitto joka suomen pankkiin tulee tuloutetaan valtiolle

keskustalaiset pysyy tässä salissa hiljaa tästä asiasta ja tämä jää pääministerin selitettäväksi mutta tätä politiikkaa me emme voi tehdä että ristinollaa pelataan veroilla

pyydän pysymään minuutissa

onko se ministeri sinnemäki vai ministeri väyrynen joka estää tekemästä tästä asiasta ehdotusta

tässäkin meillä on joko ikävä tai hyvä kyllä enemmän puheenvuoro ja vastauspuheenvuoropyyntöjä kuin tähän yhteyteen voidaan ottaa

puhemiesten puolesta rohkenen toivoa paitsi ymmärrystä myös pientä tukea tässä aina ei niin helpossa mutta yhtä kaikki tärkeässä työssä

osittain on osittain tuo sen käsittelyyn stella pave ristuksen kolmososia ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta keskustelu päättynyt että eduskunta hyväksyi sopimuksen b

menetellään niin että nyt ministeri kiuru vastaa ja sen jälkeen jatkamme listakeskustelulla pari puheenvuoroa ja sitten ministeri häkämies on ystävällisesti lupautunut omaa esiintymistään odottamaan tuohon varttia yli kahteen

tämä menetti tukun roxetten hyväksy että joskus orvo täysistuntoon keskiviikkona yhdeksäs lokakuuta kaksituhattakolmetoista kello neljätoista

eli onko oikein että saatavuusharkinta loppuu avataan portit kokonaan ja sitten lisäksi saa viiden vuoden oleskeluluvan kertaheitolla

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä keskustelu päättynyttä rytönystyskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan se että lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely

onko tämä teistä vastuullista maahanmuutto ja ulkomaalaispolitiikkaa myös verotulojen kannalta asiaa ajatellen

eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä sisällöltään käytetyn lakiehdotuksen pr oikeutuksen toinen käsittely on anu on päättynyt ja se

ottamalla valtionyhtiöiden taseesta rahaa

käykäämme käsiksi vaativiin tehtäviin kaikella tarmollamme toisiamme arvostaen ja erimielisyyksien aikana myös yhteistyöhön kykenevinä

lääkitys louvartinen sillä tavoin eristyksen kymmenesosien kunnostustyö puhemiesneuvosto ehdottaa että valtiovarainvaliokunta keskustelu kaikkine tö on myös houston ehdotus hyväksytään ja silmät avautuivat lavalle

uusitaan aina on uusittu toisen käsittelyn estelläpä verotuksen neljäsosia ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä

olennaista on se minkä ministeri sanoi myös että kun veroetu kotitalousvähennyksessä lähes kolminkertaistettiin niin tämä epäsuhta on nyt huutava